ikävä tosiasia on että hallituksen esittämä ja nyt valtiovarainvaliokunnan enemmistön siunaama verolinja ei muuta meidän veropolitiikan suurta ongelmaa

kun sitten edustaja niikko sanoi nyt että perussuomalaiset haluaa humanitääristä maahanmuuttoa vähentää niin semmoista kohtaahan tässä julkistetussa tekstissä ei ollut

sitten lähdettiin itäiseen eurooppaan ja aikoja sitten sieltä itäisestä euroopasta lähdettiin kiinaan ja nyt on menty bangladeshiin ja nyt mennään vietnamiin ja niin edelleen

ja se veropolitiikan suuri ongelma on se että meillä työtä verotetaan selvästi ankarammin kuin muissa maissa ja vastaavasti pääomia ja omaisuutta ja sen tuottoja vähemmän kuin muualla

entisen keskustan johdon aikana vastauksia tuli

ja kun ei ole rohkeutta käydä tänne pääoma ja omaisuustulojen verotuksen puolelle eikä ole rohkeutta käydä myöskään finanssisektorin aliverotetun finanssisektorin tuloihin että sekin ottaisi osaa näihin talkoisiin niin lopputuloksena on se että verorasite on aika kova tavallisen palkansaajan ja eläkeläisen kohdalla

eli perusteiltaan tämä on menossa hyvään suuntaan ja minusta tämä osoittaa että suomalainen tapa toimia myös hallituksen koostamisessa on oikea eli kun ihmiset antavat kannatusta niin sitten puolueelle annetaan mahdollisuus hallitusneuvottelujen kautta ja hallitukseen osallistumisella vaikuttaa asioihin

sitten tullaan lisäbudjettiin eli siihen satsataanko työttömyyden noustessa tähän osaamiseen ja lähdetäänkö siitä että kun työpaikka katoaa niin yhteiskunta tulee mukaan vastuuseen laittamalla lisää rahaa ihmisten ammatilliseen koulutukseen ammattitaitovaatimuksien parantamiseen osaamisen parantamiseen vai onko niin että kuvitellaan että tämä hoituu itsestään

jos hallituksen täällä kertoma olisi totta niin meillä olisi euroopan suurimmat elvytyspanokset ja samaan aikaan me saamme kuulla että meillä on euroopan pienimmät tulokset

sitä kautta tämä yhteiskunta kehittyy ja myös muuttuu ja elää mutta tärkeätä on että näyttäisi siltä että nyt siinä asiassa josta kymmenen vuotta on käyty valtaisaa vääntöä hallitus ja oppositio tulevat olemaan hyvin lähellä toisiansa

olkaa hyvä

silloin joutuu toteamaan että kankkulan kaivoon on mennyt se raha mikä on käytetty

on kyllä todella erikoinen tilanne että ensin pääministeri pahoittelee ja pyytää eilisen päivän lausuntojaan anteeksi ja sitten hän laittaa lisää vettä myllyyn sanomalla että on vuotoja suuresta valiokunnasta ja sitten kiittää suurta valiokuntaa yhteistyöstä ja ministeri katainen tulee vielä takuumieheksi tässä asiassa

jos te vedätte pakkolait pois uskon että tulee parempi ilmapiiri ja tämä teidän toivomanne ratkaisu on meidän kaikkien toive että tulee sopu voisi toteutua

arvoisa edustaja pyydän noudattamaan näitä aikoja koska meillä on rajattu aikamäärä käytettävissä tähän johtuen suuren valiokunnan tulossa olevasta kokouksesta

siis tämä ratkaisu jonka hallitus on nyt tehnyt ja jonka valtiovarainvaliokunnan enemmistö minulle vähän yllättäen kyllä hyväksyi että eläkeläisiä ryhdytään verottamaan kireämmin kuin palkansaajia kyllä merkitsee muutosta meidän verolinjaan

ikävä kyllä tämä hallituksen esitys ei tule korjaamaan tätä vääristymää joka nyt on tuolla työvoimatoimistossa päivittäin nähtävissä

mitä johtopäätöksiä tästä utopia menettänyt tyytyminen kaksi kohti pohjaa

siellä on paljon edustaja hakkarainen myös yrittäjiä joilla olisi työpaikka olemassa on paljon työntekijöitä jotka voisivat tulla töihin jos olisi pientä tukea työvoimatoimiston suunnalta

mikä on vuotanut

ainut mitä me tiedämme on teidän oman hallituksenne ministeri väyrysen lausunnot tammikuulta ja helmikuun alusta joissa hän kertoo salaisena pidettävistä eu ministerivaliokunnan kokouksista ja teillä pääministeri ei ole mitään sanottavaa tämmöisen toiminnan johdosta

arvoisa puhemies

ja nyt olemme kuulleet että perussuomalaiset eivät vain hyväksy tätä vaan pitävät tätä jopa periaatteessa oikeana linjana

nyt en kyllä enää tiedä mikä tämä keskustan pääomaverolinja oikein on kun täällä ed

työttömien määrä on lisääntynyt vähemmän sen takia että moni on poistunut työmarkkinoilta lähtenyt opiskelemaan mennyt hoitamaan lapsia kotiin kun työpaikkoja ei ole

kyllä voidaan nostaa arvonlisäveroa joka kohdistuu niin kuin kaikki tietävät kipeimmin aina yhteiskunnan pienituloisiin ihmisiin

ja tämä herätti halua jatkaa keskustelua tältä osin

nyt ed

sen takia en aio tässä asiassa antaa periksi vaan lähden siitä että tästä puhutaan niin kauan että katumusviikot ovat hallituksen pöydällä ja tämä tullaan korjaamaan

lintilä teidän eduskuntaryhmänne puheenjohtajan timo kallin kannanotto jossa hän vaatii että pääomaverotus pitää muuttaa progressiiviseksi eli tulojen mukaan lisääntyväksi

nyt on vain sillä tavalla ikävästi niin kuin kokeneemmat pidempään eduskunnassa budjettia tehneet muistavat että kun tässä ei saa tulopuolta auki ikävä kyllä meillä ei ole esittää rahoitusta tähän koska eduskunnan säännöt estävät sen että voisimme avata muita kohtia avata muita menokohtia tai sitten myöskään esittää vaikkapa vähennyksiä joihinkin menoihin tai sitten puhumattakaan tulopuolen avaamisesta joten siihen ei nyt ole mahdollisuutta

niin kauan tästä puhutaan että hallitus antaa tässä asiassa periksi ja kohtelee eläkeläisiä samojen periaatteiden mukaan kuin palkansaajia joten mitä nopeammin teette tämän muutoksen niin sen vähemmällä puheella pääsette

hän ei nyt ikävä kyllä ole täällä paikan päällä mutta voisiko joku auktoriteetti keskustasta sanoa mikä tämä teidän pääomaverolinjanne oikein on

onko se sitä että vähennetään pääomatulojen verotusta sitä että pidetään ennallaan vai sitä että muutetaan tulojen mukaan lisääntyväksi niin kuin eduskuntaryhmän puheenjohtaja kalli on sanonut

huomaan että täällä hallituspuolueiden keskuudessa näyttää olevan suurta halua käyttää tämä aika historiankirjoitukseen ja siitä tappeluun mutta jos olen oikein katsonut niin entinen ministeri edustaja tuomioja pitää tuolla helsingin yliopistolla parhaillaan kansainvälistä historian ystävien seminaaria erkki tuomioja on paikalla salissa

pankkien sijoituslaitosten jättimäinen riskinotto laukesi ja kun ne riskit uhkasivat hyydyttää koko rahoitusjärjestelmän veronmaksajia huudettiin apuun

sitähän hän juuri meille kertoi että jos jossain euroopassa syttyy tulipalo kun on hoidettu asiat huonosti eikä tule rahaa niin suomen pitää oman etunsa nimissä rientää heti veronmaksajien lompakolla auttamaan

minäkin toivon että kun nämä edustaja viitasen erinomaiset aloitteet ovat käsittelyssä valtiovarainvaliokunnassa niin vielä eduskunta ja valtiovarainvaliokunta harkitsisivat että loppujen lopuksi aika pienillä rahoilla voidaan tuhansien ihmisten elämää auttaa ja sitten meillä on iskukykyä ja voimaa kun seuraava nousu tulee

tämä on käsittämätön asia että keskusta ei nyt tiedä millä tuolilla se tässä oikein istuisi että olisiko se sillä tuolilla että luotonantajilla on joku vastuu ja he vastaavat siitä rahasta jonka he ovat antaneet vai onko niin että meillä edelleenkin kummittelee tämä yhteisvastuu tässä

täällä sen sijaan pitäisi puhua siitä miten tätä suomea uudistetaan ja siinä tilanne on se että emme ole siitä eri mieltä pitääkö tehdä uudistuksia kyllä me kannatamme uudistuksia mutta me olemme huolissamme siitä suunnasta jonka te haluatte esittää ainoana vaihtoehtona

sitten tämä puolestaan kun valtiot joutuivat pumppaamaan rahaa talouteen kiihdytti valtioiden velkaantumista erityisesti niiden valtioiden osalta jotka olivat valmiiksi velkaantuneita

me olemme sanoneet sen

mutta tämähän on perustunut siihen mitä ministeri väyrynen ja monet muut ovat sanoneet sitä ennen jo tammikuussa tänä vuonna

mielenkiintoista on että vaikka on kaikkialla todettu että näiden ongelmien erittäin iso syy on tämä jättimäinen riskinotto niin vieläkään ei olla valmiita siihen että tämä sektori ottaisi osaa samalla tavalla yhteiskunnan toimintojen rahoittamiseen kuin mitä muut sektorit yhteiskunnassa joutuvat ottamaan osaa

luulenpa että tämä ei nyt ihan lähiaikoina selviä kun keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja puhuu täällä edelleenkin tämän yhteisvastuun puolesta jota ministeriaitiossa kyllä tässä on joku hetki sitten aikaisemmin kiistetty

minä pidän erittäin kohtuuttomana että te vielä jatkatte tätä leimaamista jossa syyllistetään vuodosta joka on vakava asia kun teidän oman hallituksenne ministeri on sanonut tämän yleisradiossa ja omissa lehtikirjoituksissaan ja myös omassa kirjassaan

ja jos teidän kanssanne on eri mieltä ja kyseenalaistaa tämän yhtiöittämisvimman tai savonlinnan opettajankoulutuksen lakkautuksen niin sitten saakin tämmöisen sadan vuoden historiallisen lastin miten on epäonnistunut ideologisesti

tässähän saadaan uusi kierros käyntiin

päättäkää nyt onko tämä yhteisvastuu tässä rivitalossa olemassa vai ei

me emme ole vuotaneet yhtään mitään

jos edustaja kankaanniemi siellä historiatoimikunnassa oikein tarkkaan käy sivuja lävitse eikä juutu viime vaalikauteen vaan menee vähän pidemmälle niin hän huomaa

esittäisin että keskityttäisiin tähän pakkoliitoskysymykseen että mikä se hallituksen linja oli niin tulisi se nyt selväksi

juuri kun kokoomus ja keskusta kertoivat että tämä on tietoista ja heidän mielestään erittäin viisasta politiikkaa että eläkeläisiä verotetaan ankarammin kuin palkansaajia niin sitten valtiovarainministeri ilmoittaakin

milloin nimittäin tuli tämä pääomaveroasia jota vasemmistoliitto täällä vähän arvosteli että meillä on pääomatulo erikseen verotettua ja palkka ja ansiotulot erikseen verotettua

haluaisin sillä tavalla ymmärtää edustaja ala nissilää että hän ei tainnut olla salissa kun tätä keskustelua tässä aikaisemmin käytiin ja näitä opposition vaihtoehtoja esiteltiin

sen jälkeen ministeripuolelta jos valtiovarainministeri ja elinkeino ministeri haluavat vastata ja ministeri arhinmäki oli myös aikaisemmin pyytänyt puheenvuoron

hän tuli saliin kesken kaiken ja käytti lonkalta semmoisen puheenvuoron joska ajatteli että se tilanteeseen sopii ja se sopikin erittäin hyvin koska se osoitti juuri sen mitä edustaja viitanen täällä sanoi todeksi

mutta nyt edustaja soini edustaja kataja ja edustaja kalli

arvoisa puhemies

minusta olisi kohtuullista kuulla kun täällä on yksi porvari vielä paikalla edustaja zyskowicz mikä näistä kolmesta kannasta edustaja zyskowicz nyt kun käytätte koko yhdistyneen keskustaoikeiston äänivaltaa on nyt teistä voimassa

tässä suhteessa ministeri stubb on kuitenkin minun mielestäni luokkaa korkeammalla koska hän sentään sanoi että nämä kaikki meidän ehdotukset otetaan vastaan alkaen tästä rinteen ehdotuksesta tehdä työttömyysturvasta aktiivituki työllisyyteen

tänään te olette käyttämässä täysin populistista puhetaidon näytettä mutta ette puutu itse asiaan

aika vähänlaisesti

nämä ovat siis minuutin puheenvuoroja